en olisi vielä vaalitaistelun aikana uskonut että maahan rakennetaan hallitus tältä pohjalta ja tällaisella ohjelmalla enkä olisi uskonut sitäkään että itse joudun pitämään tällaisen puheenvuoron enkä myöskään sitä että oma puolueeni lähtee hallitukseen jonka eurooppa politiikka linja yksittäisten euromaiden tukeen ja pysyvän vakausmekanismin luomiseen on päinvastainen kuin puolueen linja vielä vaalitaistelun aikana

eurooppalaiset suurpankit ovat jo nyt tehneet satoja miljardeja kriisimailta perityillä ylisuurilla koroilla eikä näitä rahoja haluta kaataa veronmaksajien niskaan

kiviniemen ja kataisen ylimielisyys on pöyristyttävää kun he jo ennen vaaleja ilmoittavat että hallitukseen pääsee vain hyväksymällä vakausjärjestelmäksi kutsutun pankkituen

arvoisa puhemies

olen kysynyt itseltäni onko tämä iso asia ja vastaus on kyllä

minä en vaan taivu siihen että isossa periaatteellisessa asiassa muuttaisin kantani aivan toiseksi kuin mitä itse kerroin äänestäjille vaalitaistelun aikana ja mitä kertoivat kaikki muutkin vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaat

euroalueen varmuudella syvenevä ja laajeneva kriisi heijastuu heti hallitusohjelman talouspoliittisten voimalausekkeiden kautta politiikan sisältöön

ei liene sattuma että pääministeri jyrki katainen hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa korosti taloustilanteen vaikeutta ja nopeaa reagointia heikkenevään valtiontalouden tilaan

vasemmistoliitto joutuu siivoamaan rajoittamattoman kapitalismin oksennuksia sellaisten juhlien jälkeen joihin ei kutsuttu suomen mutta ei myöskään kreikan tai portugalin vähäosaisia

ymmärrän kyllä sen että hallitusohjelmaa tehtäessä väännetään kättä esimerkiksi jonkin etuuden tasosta ja lopputulos on jotain sellaista mihin kaikki osapuolet ovat tyytymättömiä

demokraattisen sentralismin nimissä minuakin yritetään saada toimimaan vastoin omaatuntoani ja puolueen vaalilupauksia siitä huolimatta mitä perustuslaki sanoo kansanedustajan asemasta

jos esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuuta ei rakenneta niin että lakiin kirjoitetaan subjektiivinen oikeus kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen määräaikaiseen työpaikkaan jää takuu edelleenkin torsoksi

palvelut siirtyvät yhä kauemmas samaan aikaan kun kulkeminen kallistuu

mutta kulutuskäyttäytymistään muuttaa vain se joka pystyy uusia ratkaisuja tekemään

arvoisa puhemies

minä tiedän ja tunnustan eduskuntaryhmän säännöt mutta jos oma linjani peruskysymyksissä on nyt eri kuin eduskuntaryhmällä ja puoluejohdolla ja vaikka olen kaikin voimin yrittänyt kannustaa heitä olemaan itsensä kanssa samaa mieltä otan vastaan sen mitä tuleman pitää

jotain politiikan ihmeellisestä maailmasta kertoo se että niitä jotka pitävät vaalilupauksistaan kiinni rangaistiin ja tuomion antoivat ne jotka lupaukset ovat rikkoneet

eduskunta toteaa että hallitusohjelman seurauksena suomi joutuu ottamaan kohtuuttomia vastuita ja riskejä kun euroalueen talouskriisi syvenee ja laajenee

tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

kun lisävelka anteeksianto ja sisäinen devalvaatiokaan eivät auta ylös ahdingosta kreikan kriisistä voi tulla euron kriisi

hän edelleen vetää hyvin yhteen omat havaintonsa mikä on syytä varmaan meidänkin tietää kun tämä hallitus on nyt valitettavasti valinnut sen linjan minkä on valinnut

tämä kokenut ekonomisti kirjoittaa

tällä lisälainoituksella ei kerta kaikkiaan poisteta sitä perusongelmaa hötörahataloutta jossa maailmalla on niin paljon liikkeellä sellaista rahaa jolla ei ole mitään reaalivastinetta tuotantotaloudessa

edustaja sasille täytyy huomauttaa että eihän se että otetaan velkaa ole sinällään mitään elvytystä

silloin elvytys ja myöskin velkaelvytys voivat olla kannattavia investointeja kun mietitään mistä saadaan parhaat tuotot ja meillä kyllä kohteita riittää aivan tarpeeksi

ymmärrän kyllä miksi ideologisista syistä kokoomus vastustaa elvytystä niin kuin vastustaa muutakin valtion ja julkisen sektorin vahvaa roolia taloudessa mutta ei siinäkään ole mitään järkeä että tehdään ensin vainaja ja sitten aletaan elvyttämään

sitten tuli budjettien ennakkotarkastus brysselissä tuli talouskurisopimus ja pankkiunioni ja pankkiunioni on kiistatta yhteisvastuuta muiden veloista

ja siinä kun vielä muistaa mikä on ekpn rooli se on monopoli ja se vastaa yksin eun rahapolitiikasta

ekpn politiikan ydin on olemattoman inflaation vastainen taistelu ja siinä aseena on jäsenmaiden pakottaminen sisäiseen devalvaatioon

en uskokaan että ministeri kiuru on tuonut tämän hallituksen esityksen pahoilla mielin eduskuntaan mutta kyllä me luemme aika lailla eri lailla nyt mitä tässä hallituksen esityksessä sisällä on

kun ajatellaan että monessa pienessä yksikössä lukiossa ammatillisessa koulutuksessa ollaan jo aika lailla kriittisellä rajalla ja kuitenkin tulevina aikoina voisi olla hyvinkin kasvunäkymiä paikallisia seudullisia maakunnallisia ja olisi toiveita paremmasta niin nyt sitten lähdetään luomaan semmoinen rakenne johon on sisään ympättynä keskittämismekanismi

vaikka ministeri sen kiivaasti kiistääkin niin kyllä realismi on opettanut minulle aika lailla näistä uudistuksista

jos lähdetään karsimaan linjoista niin kyllä se sitten jäljelle jääville tarkoittaa sitä että tukipalvelut alkavat köyhtymään ja yksikkökoko menee entisestään sinne kriittiselle rajalle

nostan ehkä ministeri on tutustunutkin ja uskon että on esimerkiksi sallan rajalukion tai sen että kittilässä pystytään antamaan semmoista matkailukoulutusta myöskin tunturialueella tunturi lapin alueella laajemmin joka on kilpailukykyistä ja oikeastaan tiennäyttäjä koko valtakunnassa tai sen että jossakin sodankylässä kyetään järjestämään kaivosalan koulutusta

tämänkin tyyppisiä hyviä esimerkkejä on ja toivottavasti nyt on ministereillä ja kansanedustajilla niin paljon viisautta ettei lähdetä luomaan semmoista rakennetta joka taittaa sen mahdollisen tulevan kasvun

minä arvostan kokoomusta siinä että heillä on ollut eurokriisin ratkaisussa täsmälleen sama linja ennen vaaleja ja vaalien jälkeen vaikka se on ihan erilainen kuin oma linjani

mutta tästä usan kriisistä

minä olin täällä salissa kuuntelemassa kun ihan ministerin suulla vakuutettiin että tämä usan kriisi ei vaikuta suomeen millään lailla mutta toisin kävi

kyllä minä katson että ainakin itse olen säilyttänyt oikeuteni puhua näistä tukipaketeista euroalueen kriisistä ja vähän muistakin talouskriiseistä jos linja on ollut sama kreikan portugalin irlannin ja islannin kohdalla

islannin kaupthing pankkiäänestyksessähän me viisi kansanedustajaa olimme sillä linjalla että missään nimessä valtion ei pidä lähteä mukaan takaamaan sitä ylikorkeitten korkojen osuutta ja on mielenkiintoista että talousvaliokuntakin oli vielä joku päivä aikaisemmin ollut asiasta samaa mieltä mutta yhdessä yössä kanta muuttui

vielä lyhyesti tuosta kun ministeri oikeastaan kyseenalaisti sen annetaanko pienissä lukioissa laadukasta koulutusta

no minä itse aikoinaan kirjoitin lukiosta josta samana vuonna kirjoitti neljä muuta ylioppilasta ja se ei ole kyllä haitannut minua myöhäisemmässä elämässä yhtään millään lailla että oli noin pieni abiturienttien määrä kirjoittajien määrä

koulu oli lähellä minulla ei todennäköisesti olisi ollut mitään mahdollisuuksia lähteä kauemmas opiskelemaan ottaen huomioon sosiaalisen taustan perhetilanteen elikkä se oli käytännössä minulle ainoa vaihtoehto

kyllä tämä maaseutulukioitten hyvä sijoitus viimeistenkin tutkimusten tai raporttien tai arviointien mukaan on aivan kiistaton

siellä on aiempina vuosina savukosken lukio hyvin pienenä lukiona sijoittunut yllättävän hyvin

nyt sijoittui monta muuta muistaakseni esimerkiksi leppävirta ja nimenomaan siinä vertailussa jossa otetaan lähtötaso huomioon elikkä katsotaan kuinka paljon parannetaan oppilaitten tasoa siitä kun he tulevat lukioon verrattuna siihen kun he sitten sieltä lähtevät pois

minusta on aika lailla vaarallista vetää yksi yhteen se että oppilaitoksen koon mukaan olipa kyse lukiosta tai jostain muusta voi yksioikoisesti vetää johtopäätöksen että koulutuksen laatu on heikompaa

tämä hallituksen esitys toiseksi lisätalousarvioksi niin sanottu työllisyyslisäbudjetti ei tule kyllä yhtään liian aikaisin

ilmiselvistä tarpeista huolimatta ja kentältä tulevista viesteistä välittämättä lisäbudjetin rakentaminen jää juuri lomakauden kynnykselle tai joskus tulee jopa sen jälkeen

teknisesti tämä lisätalousarviohan on ollut jo pitkään valmiina että siinä suhteessa tätä hallitusta ei mistään erityisestä ripeydestä voi kiittää

siinä on vaan paperi ollut käytännössä valmiina kun maakunnista on tarpeet pyydetty ja ne on kasattu yhteen sitten ja korkeintaan nimi on raapastu alle että on saatu virallistaa jo valmis paperi

niin kuin sanoin tämä tulee myöhään lomakausi on kynnyksellä ja samaan aikaan liittyy myöskin maastokausi jolloinka kyettäisiin varsinkin miespuolisille työttömille miespuolisille pitkäaikaistyöttömille tarjoamaan paljon mielekkäitä työtehtäviä mutta niiden töiden suunnittelu on ollut hankalaa koska työ ja elinkeinotoimistot eivät ole tienneet sitä mikä on niiden määrärahatilanne loppuvuoden aikana

sieltä on tullut paljon lisää työttömiä työnhakijoita joille olisivat olleet tarpeen ne ensimmäiset tukitoimet jotta työn syrjään olisi päässyt kiinni edes määräajaksi

toivottavasti erehdyn mutta ihme pitää tapahtua työ ja elinkeinoministeriön käytännöissä hallinnon käytännöissä jos tästä vuosien jos ei peräti vuosikymmenten aikaisesta synnistä päästä eroon

sama ongelma uhkaa euroopan eu ohjelmakauden rakennerahastomäärärahojen käyttöä

siitä tulee viestejä koko ajan että ne käytännöt ovat niin kankeita byrokraattisia ja projektin hallinta suunnittelu ja niiden valvonta niin hankalaa että siellä voi tulla vielä isompi gäppi

nyt on tämänkin päivän aikana uudesta hallitusohjelmasta keskusteltaessa paljon puhuttu siitä että tulee jotain tavattoman uutta tulee nuorten yhteiskuntatakuu mutta valitettavasti se mitä on hallituksen esityksessä ei poikkea kovinkaan paljon siitä mitä on aikaisemmissa hallitusohjelmissa sovittu

minä nimenomaan sanoin ja painotin sitä että hyväksyn elvytyksen hyväksyn velkaelvytyksen silloin kun kohteet on mietitty oikein ja ajoitus on oikein ja se on osa laajempaa talouskokonaisuutta

takuu on siinä mielessä harhaanjohtava sana kun se ei takaa sitä kaikkein tärkeintä elikkä työpaikkaa

mutta jos ajatellaan sitten mitä muita ratkaisuja on tehty minkä takia meidän veropohja pettää niin kyllähän yksi on esimerkiksi yhteisöveron miljardin euron alennus ohi hallitusohjelman

aikaisemmin oli kaikille työttömille ja hankalampina talousaikoina voimassa kaikkia työttömiä koskeva takuu että kun työttömyys pitkittyi niin silloin julkisen sektorin tukitoimin taattiin työttömille määräaikainen työpaikka

kuitenkin stora enson koko konserni joinakin vuosina on maksanut yhteisöveroa vähemmän koko suomessa siis koko konserni kuin on hyvätuloinen palkansaaja yksi hyvätuloinen palkansaaja maksanut yksinään

silloin henkilöt pysyivät työn syrjässä kiinni saattoivat pitää ammattitaitoaan yllä mahdollisesti kokeilla uutta ammattialaa ja mikä tärkeää pysyivät myöskin riittävän sosiaaliturvan piirissä

mutta valitettavasti tämä takuu nykyisellään ja vielä uudenkin hallitusohjelman mukaan pitää sisällään osin näennäistoimenpiteitä joilla ei kuitenkaan puututa sitten nuoren aitoon mahdollisuuteen työllistyä

mutta kyllä kai ihan maalaisjärjellä ajatellenkin voidaan kysyä sitä onko lähemmäs kolmekymppiselle henkilölle joka vasta valmistuu ammattiin tärkeämpää se ensimmäinen työpaikka jossa voi osaamistaan kokeilla ja ammattitaitoaan kasvattaa ja päästä näyttämään itseään työnantajille kuin se että hänet sen ammatilliseen koulutukseen valmistumisen jälkeen laitetaan esimerkiksi työpajapaikkaan kun kyseessä on kuitenkin jo lähemmäs kolmekymppinen henkilö

mutta jos halutaan arvoisa puhemies että tämän hallituksen työllisyyspolitiikka on jotain muuta kuin aiemman hallituksen ja aiempien hallitusten työllisyyspolitiikka niin se vaatii kyllä muutoksia aika moneen asiaan ensinnäkin se että pystytään työllisyyspolitiikka mieltämään laajana kysymyksenä sektorirajat ylittävänä kysymyksenä niin että eri ministeriöt pystyvät toimimaan saman suuntaisesti

ja kun puhutaan rakennemuutosalueista niin on äärimmäisen tärkeää että eri toimijoitten toimenpiteet vaikuttavat saman suuntaisesti ja että niitä rahoja kootaan yhteiseen kassaan ja kohdennetaan niille alueille missä tilanne on vaikein niin ettei käy niin kuin on valitettavia esimerkkejä takavuosilta että jollekin seutukunnalle jollekin kaupungille jota on kohdannut ennennäkemättömät vaikeudet taloudessa ja työttömyydessä joku toinen ministeriö on voinut antaa lisäpanoksia joku toinen on samaan aikaan vähentänyt niitä

pitää myös hyväksyä jos meillä on semmoisia henkilöitä jotka ovat olleet pidempään työttömiä valitettavasti heitä on jo kuutisenkymmentä tuhatta

ne pitää hyväksyä kuutisenkymmentätuhatta että heidän henkilökohtaiset tukitoimensa maksavat enemmän ja silloin pitää puhua myöskin tukityöstä entistä useammin

työvoimapoliittisen koulutuksen laatuun pitää aina kiinnittää huomiota ja silloin pitää hyväksyä koulutusten kilpailuttamisessa se että koulutuspäivän hinta ei ole se ainoa autuaaksi tekevä

palveluita täytyy olla saatavilla ja niiden laadun pitää olla hyvä mutta valitettavasti nyt on liikkeellä työ ja elinkeinoministeriössä toimistoverkkouudistus joka tarkoittaa sitä että esimerkiksi lapissa voi jatkossa olla tilanne että siellä on yksi ainoa työvoimatoimisto

se on sitä minun omasta mielestäni ja varmasti kaikkien tunnustamien ja vuosikymmeniä lohiasioihin ja lohipolitiikkaan perehtyneitten arvostettujen asiantuntijoitten mielestä

palvelupisteitä jää toki ympäri maakuntaa mutta tässäkin käy niin että ensin keskitetään voima ja valta keskitetään hallinto ja sen jälkeen keskitetään palvelut

ensinnäkin tämä aikataulu

jo nyt syntyy tilanteita että työttömiä työnhakijoita ristiin kuljetetaan ilmoittautumaan eri kuntien alueella ja siinä ei ole mitään järkeä

rajajokisopimus tehtiin kiireellä mutta kalastuslain uudistaminen tulee viiveellä samoin kuin euroopan komission itämeren lohenhoitosuunnitelma

yhtenä tekijänä täytyy huomioida myös se mikä on ollut työ ja elinkeinotoimiston merkittävin väline eli myöskin työllisyysperusteiset investointimäärärahat on se väline jolla on kaikista tehokkaimmin kyetty vaikuttamaan työllisyyteen

toisekseen suomen ja ruotsin ministerit ovat julkituoneet tavoitteen tai periaatteen päästää puolet jokeen pyrkivistä kaloista nousemaan ennen meripyynnin aloittamista

vielä yhtenä asiana se arvoisa puhemies että kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä on aiottu parantaa ja silloin se vaatii näiden de minimis säännösten avaamista ja niiden järkiperäistämistä

kolmanneksi jokialueella sallitaan sellaisia pyyntivälineitä jotka on merialueilla kielletty

samalla tavalla vapaa ajankalastajille sallitaan sellaiset pyyntimenetelmät jotka ammattikalastajilta on kielletty

valitettavasti nykyiset kuntatalouden linjaukset tarkoittavat sitä että kunnat pystyvät entistä vähemmän toimimaan työllisyyden edistäjinä omilla alueillaan

pelkona on että lohen ja vieläkin uhanalaisemman meritaimenen luontainen kanta vaarantuu kestämättömän verotuksen vuoksi

monet asiantuntijoista ovat laittaneet kansanedustajille viestiä ja he ovat omissa näkemyksissään kertoneet että tämä rajajokisopimus on kalastuslain vastainen

kalastusta harjoitettaessa on vältettävä toimenpiteitä jotka estävät kalan pääsyn toisen vesialueelle taikka rauhoituspiiriin tai muualle missä pyynti kalakannan turvaamiseksi on rajoitettu taikka vaikeuttavat vaelluskalan liikkumista vesistössä tai kalakannan hoitoa

missä joki yhtyy mereen tai järveen valtaväylän jatkeena on kalaväylä joka käsittää syvimmällä kohdalla kolmanneksen kysymyksessä olevan vesialueen leveydestä ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen että kalan kulku on turvattu

on aivan totta se että pääministeri lipposen hallituksen aikana tämä asia oli paremmalla tolalla ja siinä suhteessa näin tarkasti rajattuna lipposen hallitusta voi jopa kehua ja vielä näin pitkällä viiveellä

ruotsinkielisillä kummallakin puolen rajaa on tässä asiassa omat intohimonsa ja kun rkp on ikuisena hallituspuolueena kyennyt jarruttamaan järkeviä kauaskantoisia kestäviä ratkaisuja niin osin sitä laskua maksetaan nyttenkin

valitettavan usein sellaiset ratkaisut kestävät ratkaisut ovat olleet alisteisia lyhytnäköiselle ja kuppikuntaiselle edunvalvonnalle

mutta nyt vihdoin viimein olisi jo korkea aika nostaa ekologiset tekijät lohipolitiikassa sille paikalle johon ne kuuluvat

tässä suhteessa jos vihreät ryhmänä eduskuntaryhmänä lähtee vielä tästäkin asiasta tinkimään niin olen kyllä äärimmäisen pettynyt kun tiedän että vihreitten ryhmässä on kovaa asiantuntemusta tässä asiassa

kun kyse on kuitenkin moniulotteisesta pitkästä neuvotteluprosessista jossa on useampi osapuoli niin täällähän tämä ei enää muutu vaan ainoaksi mahdollisuudeksi jää hylätä tämä esitys ja palauttaa se kokonaan uuteen valmisteluun

olen todellakin tehnyt talousarvioaloitteen jossa esitän vähennettäväksi miljoona euroa ulkopoliittisen instituutin määrärahoista

minun käsittääkseni upin tavoitteena ja oikeastaan perustamisen ideana on ollut se että se tuottaa ajantasaista ja relevanttia tietoa myöskin päättäjien käyttöön

itse asiassa upin ulkopoliittisen instituutin sivuilla on määritelty näin että se on tutkimuslaitos jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja eu asioista

kun olen kuunnellut niitä mielipiteitä joita upin tutkijat tutkijan roolissa ovat esittäneet esimerkiksi ukrainan kriisiin tai venäjän tilanteeseen liittyen niin kyllä siinä on unohdettu tutkijan etiikka ja ammattiylpeys täysin

toinen asia mikä voi liittyä konkreettisemmin eduskunnan momentteihin on tämä avustajajärjestelmän muutos tässä talossa

tässä olisi äärimmäisen tärkeä pitää todella huolta siitä että edustajilla säilyy oikeus valita oma avustajansa ja että se avustaja voisi toimia myöskin maakunnissa

mikäli tätä oikeutta ei säilytetä niin silloin vaarassa on se että eduskuntaryhmien sisälle kanslian alaisuuteen tulee puoluetoimiston puoluekoneiston kaksoismiehitys ja se on kyllä aika lailla tämän talon ja kansanedustajan autonomiaa vastaan

lyhyesti muutama kysymys ja tarkennus siitä etten näe mitään syytä ensinnäkään siihen miksi toimitusministeriö ei olisi voinut antaa tätä työllisyyslisäbudjettia muuta kuin poliittisen syyn ja sitten kun se paperi kuitenkin on ollut työstettynä valmiina niin siinä nimen kirjoittamisessa ei nyt niin kauhean kauan mene aikaa varsinkin kun tietää että sekä vanhassa että uudessa hallituksessa on sitten samoja ministereitä joilla on varmasti vaikutusvaltaa ja ilmeisesti poliittista tahtoakin työllisyyden parantamiseen niin kuin täällä nyt on monella suulla sanottu

minä melkein arvasin sen minkä tyyppisiä kommentteja sieltä salin oikeasta laidasta tulee kun esitän oman mielipiteeni

minä en kyllä missään kohtaa ole sanonut sitä etteikö tutkijoilla pitäisi olla tutkimustyössään autonomia etteivätkö he saa pitää siitä asemastaan riippumattomasta asemastaan kiinni

se on tärkeä tietää silloin kun tulee sitten mittaamisen aika vai sanotaanko se vasta sitten kumman mittarin mukaan tulokset täyttyvät että kumpaa tässä ajetaan takaa

mutta kyllä jos katsoo tätä mistä aletaan purkamaan esimerkiksi ukrainan tilannetta niin kyllä heidän arviostaan se lähtee siitä hetkestä kun venäjä teki nyt viime aikoina omat liikkunsa